on käsittämätöntä että tässä selonteossa puurakentamisen rooli sekä hiilinieluna että sitten korvaavana materiaalina päästöjä aiheuttaviin raaka aineisiin on ohitettu niin täydellisesti kuin se on tässä ohitettu arvoisa puhemies

samassa yhteydessä hän myöskin kiitteli suomen roolia nato operaatioissa että suomi pienenä maana niin aktiivisesti jaksaa kantaa osansa myöskin nato operaatioista ja myöskin kehui sitä että kun näin paljon rahaa annetaan niin myöskin sitten yleinen asevelvollisuus ja maata kattava puolustuskin turvataan

tai sitten tietysti vielä hirveämpi ajatus on se että suomalaiset veronmaksajat tässä laman kurimuksessa myöskin ehkä palveluista tinkimälläkin joutuvat maksamaan sitten ruotsinkin puolustuksen ja ruotsi laskee sen varaan

virallisen tasa arvoelimen tasa arvoasiain neuvottelukunnan miesjaoston puheenjohtajana minun on selkeästi täältä eduskunnan pöntöstäkin todettava että vain miehiin sukupuolen perusteella kohdistuva asevelvollisuus on tasa arvon vastainen vaikkei se olekaan tasa arvolain vastainen koska tasa arvolain ulkopuolelle on jätetty puolustusvoimat ja asevelvollisuus

mutta se että toinen sukupuoli pakotetaan tarvittaessa vankilatuomion uhalla asevelvollisuuteen ja toisille se on vapaaehtoinen tasa arvon kannalta on kiusallista eikä ole oikea asia

muutenkin täälläkin on kovasti korostettu tämän asevelvollisuuden merkitystä ja samaan aikaan puhutaan laajasta turvallisuuskäsitteestä ja siitä että paljon isommat asiat kuin aseet meitä uhkaavat ja tämä turvallisuus on paljon moninaisempi probleema kuin pelkkä aseellisen selkkauksen uhka

on ympäristöuhkia on elintarvikeuhkia on sairauksia on hallitsemattomia väestönliikkeitä on terrorismia ja on ilmastonmuutosta ja niin edelleen

kaikilla olisi velvollisuus antaa haluamallaan tavalla ja muodolla panoksensa suomalaisen turvallisuuden lisäämiseen ylläpitämiseen ja parantamiseen

yksi tapa voisi olla asevelvollisuuden suorittaminen siviilipalvelus nykyisessä tai kehittyneessä muodossa turvallisuustehtävät työ ympäristönsuojelun elintarviketurvallisuuden ja niin edelleen

mieluummin lähden siitä että turvallisuusvelvollisuus olisi paljon enemmän vapaaehtoinen kaikille kuin se tänä päivänä on kun asevelvollisuus syrjii miehiä

mutta arvoisa puhemies sitten kolmas osio johon ajattelin puuttua on tämä globaali talouskriisi

ja kun hän tekee sen kautta suomesta mallioppilaan ja vertaa että suomi on parempi nato maa kuin nato maat itse rahankäytössä aseisiin kyllä minusta se on ihan hyvä tuoda tässä salissakin esille

on varmasti totta että meitä päättäjiä niin kuin kansalaisiakin on kyllästyttänyt ja väsyttänyt tämä usan asuntomarkkinoilta alkanut ja nyt jo monta vuotta sekä eurooppaa että laajemminkin maailmaa vaivannut talouskriisi ja kun nyt sitten tuli tieto että espanja suurena jäsenmaana on vaatimassa ja toivomassa apua pankkisektorinsa tervehdyttämiseen ja kysymys on pankkisektorin saamasta avuntarpeesta niin varmasti monille meistä tuli mieleen miten tämä on mahdollista voidaanko tähän mennä

itse asiassa tiedonannossa kerrottu prosessi siitä millä tavalla espanjan pankkijärjestelmää aiotaan tervehdyttää vastaa hyvin pitkälti sitä linjaa mitä vasemmistoliitto on hallitusneuvotteluista alkaen edustanut ja tässä korostuu sijoittajavastuu

me emme halua pelastaa pankkien omistajia pelureita mutta pankkijärjestelmä on pidettävä pystyssä ja siitä on kysymys ja sen pystyssä pitämisen on tapahduttava niin ehdollisesti ja vastikkeellisesti kuin mahdollista

vasemmistoliiton linja on ollut alusta alkaen sijoittajavastuun vaatiminen totta kai myöskin vakuuksien vaatiminen finanssisektorin osallistuminen jatkossa rakenteellisesti näiden kriisien torjumiseen johon liittyy rahoitusmarkkinaveron aikaansaaminen ja niin edelleen

kysymys on ahneen säätelemättömän härskin häikäilemättömän markkinatalouden kapitalismin kriisistä ja sen seurausten hoitamisesta

mutta vaikka edustaja pekkarinen syylliset ovat siellä niin se kriisi on sylissämme ja olisi täysin vastuutonta todeta viittaan tässä ennen vaaleja edustaja soinin puheenvuoroihin

lamoja tulee ja menee ei mitään hätää

mutta ennen vaaleja linja oli vielä se että kyllä niitä lamoja tulee ja menee

se on vakava paikka ja ihmettelen oppositiopuolueita jos he ovat sitä mieltä että suomen olisi pitänyt sanoa ainoana jäsenmaana että ei käy antaa mennä vaan antaa kaatua espanjan pankkisektorin antaa kaatua koko eurooppalaisen rahoitusjärjestelmän ja sitä kautta eurooppalaisen talouden

mutta sitten niin kuin pääministeri katainen totesi on puhuttava myöskin euron ja eun tulevaisuudesta ja tässä yhteydessä kyllä yhdyn niihin näkemyksiin joita täällä keskustelussa on tuotu esiin että euroalueessa on valuvikoja

silloin kun euroaluetta muodostettiin täällä on kokeneita poliitikkoja kuten edustaja pekkarinen joka oli paikalla silloin kiinnitettiin huomiota mahdollisiin euron tuomiin ongelmiin ja puhuttiin niin sanotuista epäsymmetrisistä sykleistä elikkä sellaisista tilanteista että joku talouden osa alue esimerkiksi metsäteollisuus tai joku muu joutuu tällaiseen markkinahäiriöön ja kun suomi on näistä alueista erityisesti riippuvainen niin tämä tuo eurossa mukana ollessa suuria ongelmia

näin toi ja on myöskin tuonut

mutta vähemmän kiinnitettiin huomiota siihen että itse asiassa suurin ongelma eurossa on se että se muodostuu niin kovasti epäyhtenäisistä alueista historialliselta näkökulmaltaan ja ennen kaikkea kilpailukyvyltään ja talouden kestokyvyltään ja tätä meidän on ihan oikeasti mietittävä että onko minkäänlaisilla tasausjärjestelmillä minkäänlaisella solidaarisuudella köyhimpien alueiden auttamisella mahdollista päästä sellaiseen valuutta alueeseen joka samalla valuuttakurssilla pystyy tasapuolisesti toimimaan ja sen takia tämä tilanne on haastava ja tätäkin keskustelua on käytävä

on totta että varmasti sijoittajavastuu ei ole paras mahdollinen ja täydellisin mitä esimerkiksi vasemmistoliitto haluaisi mutta on se parempi kuin se mitä keskustan vetäessä hallitusta vaadittiin

silloin ei vaadittu mitään sijoittajavastuuta kaikki kävi